postilaissa turvataan postin peruspalvelut samanlaisina kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta

vapaa ajalla digitaaliset palvelut tavoittavat meidät kotisohvalta autosta tai mökkilaiturilta

aika ja paikka eivät sido meitä entiseen tapaan

en voinut ymmärtää ed

karhun väitteitä siitä että tässä postilain kokonaisuudistuksessa heikennettäisiin jollain tavoin suomalaisten postipalveluja

uusien tieto ja viestintäteknologioiden fiksulla hyödyntämisellä voimme vaikuttaa merkittävästi talouden kasvuun

luomme palveluiden tuotantoa ja vientiä korvaamaan perinteisen tuotannon siirtymistä muualle

myös postitoimipaikkoihin joiden pitää olla kohtuullisen matkan päässä kuluttajasta voi jättää kirjeensä jaettavaksi viitenä päivänä

ja sitten pääkysymyksen voidaan pyytänyt lisäkysymyksiä paino malawi painiketta nousemalla seisomaan lisäkysymys viikossa

jotta sanat muuttuisivat teoiksi jokaisen julkisella sektorilla toimivan tahon on luotava tehtävänsä kattava digiagenda

on mietittävä millaiset uudenlaiset palvelut hyödyttävät pitkällä tähtäimellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

digitaalisten peruspalveluiden tarjonta on myös varmistettava kaikille kansalaisille maantieteellisestä sijainnista riippumatta

kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja elämänlaadusta